on silti korostettava että tällöin aikaistamisrahoitusta tulisi käyttää hallitusti eikä siitä saa tulla pääsääntö infrarahoitukseen

minun mielestäni tämä on sellainen tilanne että tätä vaaraa ei pitäisi pitäisi tämä vaara pitäisi pystyä välttämään

myös tie ja liikennerahastojen perustamiseen ja käyttöön liittyvät kysymykset tulee selvittää aikaisempaa laajemmin

liikennepoliittinen selonteko on osaltaan tekemässä myös ympäristöystävällistä suomea ja huomioi ilmastonmuutoksen asettaman haasteen

hallituksen toteuttamat auto ja ajoneuvoveron uudistukset ovat merkittävä osa haasteeseen tarttumista

tarpeetonta yksityisautoilua voidaan vähentää toimivalla joukkoliikenteellä

liikennepoliittisen selonteon linjausten mukaisesti hallituksen toisessa talousarvioesityksessä päätettiin asettaa työryhmä valmistelemaan esitys toimivasta työsuhdematkalippujärjestelmästä jotta se aidosti kannustaisi jouk koliikenteen käyttöön

myös eheämpi yhdyskuntarakenne mahdollistaa pienemmät liikenteen päästöt

liikennepolitiikan ja alueidenkäytön suunnittelun yhdistämisellä yhdyskuntarakennetta voidaan eheyttää

tulokset näkyvät vasta pitkällä aikavälillä mutta selvää on että pitkän aikavälin suunnitelmat mahdollistavat kestävän kehityksen

ongelma ei ole marginaalinen

noin kolmannes päivittäisistä matkoista tehdään pyöräillen tai kävellen

kevyen liikenteen tulee olla myös turvallinen vaihtoehto turvallinen vaihtoehto hyötyliikkua turvallinen vaihtoehto kulkea kouluun ja liikkua

muun muassa kuljettajien ammattikoulutuksen vuosittain aloittavien määrä vastaa vain noin puolta vuotuisesta lisätarpeesta

aivan lopuksi

olen tyytyväinen valtioneuvoston liikennepoliittiseen selontekoon kokonaisuudessaan ja kannustan hallitusta valiokunnan mietinnön kannanottojen mukaisiin toimiin

arvoisa puhemies

tämän hallituksen esityksen keskeisenä tavoitteena on luoda palvelurakenne joka edistää ja ylläpitää väestön hyvinvointia ja terveyttä vähentää terveyseroja ja pienentää kestävyysvajetta

mielestäni tavoitteeseen pääsyn kannalta ratkaisevaa on miten uudistuksessa onnistutaan vahvistamaan ennalta ehkäisevän toiminnan painoarvoa

sosiaali ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen tulee tähdätä määrätietoisesti väestön sairastavuuden ja palvelutarpeen alenemiseen

terveys ei synny pelkästään terveyspalveluissa vaan siihen liittyy monialainen yhteistyö kunnan eri hallinnonalojen kolmannen sektorin ja yksityisen sektorin välillä

terveydenhuollon menojen kasvu on teollistuneissa maissa ollut suurempaa kuin bruttokansantuotteen kasvu ja tämän kehityksen on ennakoitu jatkuvan

yhtenä syynä tähän ovat yleistyneet elintapasairaudet

arvoisa puhemies

liikunta on selkeästi alihyödynnetty ja riittämättömästi resursoitu keino vaikuttaa kuntalaisten terveyteen hyvinvointiin ja sosiaaliseen eheyteen sekä terveyspalveluiden tarpeeseen

sosiaali ja terveysministeriö ja opetus ja kulttuuriministeriö ovat yhteisesti sopineet linjauksista terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan

linjauksissa painopisteeksi on määritelty liikunnan nostaminen keskeiseksi osaksi terveyden edistämistä sekä sairauksien ennaltaehkäisyä hoitoa ja kuntoutusta

käytännössä tämä tarkoittaa kaikkien ammattiryhmien toteuttamaa eri ikäisten liikuntaneuvontaa elämäntapaohjeistuksen osana sosiaali ja terveyspalveluissa liikuntaan ohjaamista osana sosiaali ja terveydenhuollon palveluketjua ja hoitoproses sien kehittämistä sekä liikunnallisen kuntoutuksen aseman vahvistamista erilaisissa potilasryhmissä

muutama sana vielä kunnan eri toimialojen yhteistyöstä

esityksessä todetaan osuvasti että hyvinvointi ja terveys ovat yhteydessä koulutukseen liikunta ruoka ja kulttuuripalveluihin kaavoitukseen liikennejärjestelyihin sekä moniin muihin kuntien hoitamiin tehtäviin

tarve poikkihallinnolliselle yhteistyölle on tunnustettu jo pitkään ja kirjattu auki lukuisissa kansallisissa ja kunnallisissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöohjelmissa

heikoimmassa asemassa ovat nuoret

kriisi on heikentänyt heidän työmarkkina asemaansa suhteessa muuhun työikäiseen väestöön ja nuorisotyöttömyys on lisääntynyt huolestuttavasti

todellisuudessa hyvää sisältävien ohjelmien ja strategiatöiden jalkautuminen kuntien toimintaan on luvalla sanoen heikkoa ja poikkihallinnollisuuden suhteen on paljon parannettavaa

valtionhallinnon eri toimialojen liikunta sosiaali ja terveys ympäristö opetus ja niin edelleen tuottamien linjausten yhdensuuntaisuutta ei tällä hetkellä koordinoida mikä vie paljon pohjaa ja tehoa

arvoisa puhemies

meillä on hyviä käytäntöjä työn alla monissa kunnissa

haluan painottaa että esitys jossa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää kuntien vastuulle ja vastaavasti sosiaali ja terveydenhuollon palvelut sosiaali ja terveysalueiden vastuulle ei saa johtaa toimintojen eriytymiseen

tulokset ovat erittäin hyviä ohjatussa liikunnassa muun muassa uimahalleissa ja kuntosaleilla

tämä on erittäin tärkeää

jo nyt on havaittavissa sektoreiden välisiä raja aitoja esimerkiksi sosiaali ja terveystoimen ja liikuntatoimen välillä

harmillista kyllä joudun myös toteamaan sen tosiasian että muun muassa veikkausvoittovaroista kunnille jaettava niin sanottu liikuntaeuro ei aina kohdistu siihen tarkoitukseen mihin se on kunnille jaettu

ehdotus sisältää muun muassa nuorten valmentavan työvoimapoliittisen koulutuksen lisäämistä ja suuntaamista perusopetuksen tai ylioppilastutkinnon jälkeiseen nivelvaiheeseen

minun mielestäni tämä on vakava puute ja epäkohta ja tällä epäkohdalla on kiistatta vaikutuksia myös kuntien vanhuspalveluihin mutta myös vanhustenhuollon kustannuksiin

rahoitus suunnataan nuorille erityisesti perusopetusvaiheen jälkeiseen ammatilliseen koulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen

myös vapaan sivistystyön oppilaitoksille osoitetaan rahoitusta

arvoisa puhemies

kulttuuri ja luova toiminta ovatkin koko maamme tulevaisuutta ajatellen talouden ja yhteiskunnallisen kehityksen ja hyvinvoinnin keskeinen voima

voittovararahoitusta kohdennetaan muun muassa aineistojen turvaamistyöhön ja digitoimiseen audiovisuaalisen sekä muun kulttuurin ja luovien alojen tehtäviin liikunnan perustutkinnon suorittaneiden työllistämiseen sekä nuorten työllisyyttä lisääviin hankkeisiin

lopuksi haluan tuoda esille tyytyväisyyteni siitä että lisätalousarviossa on nuorten yrittäjyyttä edistetty monin tavoin

starttirahaan yrittäjyyskoulutukseen sekä erityisesti nuorten ja vastavalmistuneiden palkkatukeen on ehdotettu lisäystä

kysynkin nyt

arvoisa puhemies

vaikka suomen velkataso on vielä eurooppalaisittain tarkasteltuna kohtuullinen suomen asemaa heikentää poikkeuksellisen epäedullinen huoltosuhteen kehitys

kaikki rakenteelliset uudistukset jotka edes auttavat korkeampaa työllisyysastetta pidempiä työuria julkisten palveluiden parempaa tuottavuutta tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä korkeampaa kasvupotentiaalia ovat olennaisia julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi

tästä hyviä esimerkkejä kehysselonteossa löytyy esimerkiksi liikennepolitiikan saralta

vastikään valmistui yrittäjän sosiaaliturvaa selvittäneen työryhmän loppuraportti

nyt tehdyllä kehysratkaisulla vahvistetaan suomea kohtaan tunnettua luottamusta ja ehkäistään suomen korkomenojen kasvua

näitä parannusehdotuksia kertyi kymmenkunta ja ripeästi hallitus onkin ryhtynyt niitä toteuttamaan

tavoitteemme on että suomi on hyvinvointiyhteiskunta myös tulevina vuosina

erityisen tyytyväinen olen itse siihen että valtiovarainvaliokunta löysi miljoonan lisäyksen tähän budjettiin yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvan toteuttamiseksi

tämä oli hyvä asia tärkeä sellainen

siksi varsinkin taloudellisesti epävarmoina aikoina on erityisen tärkeää huolehtia koulutuksesta ja osaamisesta

onko hallituksella suunnitelmaa muiden toimenpiteiden toteuttamiseksi yrittäjän sosiaaliturvan epäkohtien poistamiseksi nyt vielä tämän hallituskauden aikana

samoin on keskeistä että perustutkimuksesta huolehditaan ja että rahoitus on pitkäjänteistä

sen mukaan ryhmämme luottaa vahvoihin peruskuntiin jotka elinvoimaisina pystyvät järjestämään asukkailleen laadukkaat hyvinvointipalvelut

erityisen tärkeää on ettei yksikään nuori jää maassamme vaille työ tai koulutuspaikkaa sillä juuri nämä nuoret ovat kaikkein suurimmassa vaarassa syrjäytyä

onkin erinomaista että hallitus panostaa kehyspäätöksessään vahvasti nuorisotyöttömyyttä ehkäiseviin toimiin

juuri tätä tavoitetta silmällä pitäen myös kokoomusjohtoinen hallitus on ryhtynyt toteuttamaan kunta ja palvelurakenneuudistusta yhdessä kuntapäättäjien kanssa

yhteistyön tavoitteena on luoda maahamme kuntia joissa arki on sujuvaa ja palvelut tuodaan mahdollisimman lähelle kuntalaisia järkevillä tavoilla

lisäksi kehysriihessä on sovittu koulutuksellisista lisäpanostuksista joilla toteutetaan yhteiskuntatakuun ohessa väliaikainen nuorten aikuisten osaamisohjelma

arvoisa puhemies

vaikka kuntien palkitsemisen tulee jatkossakin olla ensisijainen keino kuntauudistuksen läpiviemiseksi on kuntapalvelujen näkökulmasta välttämätöntä että hallitus on varautunut asettamaan erityisselvittäjät ongelma alueille

minä haluan nostaa liikunnan esiin työurien pidentämisen yhteydessä

toisin sanoen liikkumattomuuteen pohjautuvat syyt ovat merkittävä peruste ennenaikaiseen eläköitymiseen ja olennainen sairauspoissaolojen selitys

arvoisa puhemies

rohkenen väittää että liikuntatottumusten muutoksilla voisi todennäköisesti pidentää työuria enemmän kuin millään muulla yksittäisellä toimenpiteellä

kuten sivistysvaliokunta on lausunnossaan painottanut on yhteiskuntatakuun onnistumiseksi aivan välttämätöntä panostaa oppilaanohjaukseen ja opintojen ohjaukseen nykyistä enemmän

haluankin kysyä ministereiltä

millä tavalla liikunnallisen elämäntavan merkitystä korostetaan sosiaali ja terveysministeriössä osana tätä työurien pidentämistä

kuntauudistusta ei siis tehdä kuntien hallintorakenteiden vaan kuntalaisten hyvinvointipalveluiden säilyttämisen ehdoilla

kun tuemme oppilaiden yksilöllisiä opinpolkuja ja edistämme heidän työllistymistään omien kiinnostuksen kohteiden ja kykyjen mukaisiin työtehtäviin menettää koko nuorisotyöttömyyskäsite pidemmällä aikatähtäimellä merkityksensä

on tärkeää että tämän asenteen ovat omaksuneet myös muut hallituskumppanit ja hallinnon uudistamiseen suhtaudutaan kaikissa puolueissa avoimin mielin

nyt tekemillään linjauksilla hallitus on päättänyt uudistaa sosiaali ja terveydenhuollon rakenteet risikon mallin pohjalta kuntalain lähidemokratiaa ja kansalaisvaikuttamista vahvistavalla tavalla ja valtionosuusjärjestelmän kuntauudistuksen tavoitteita tukevalla tavalla

myös uudistuksen jatkoaskeleet määrittävät rakennelain keskeiset linjaukset on sovittu ja siihen liittyvät vahvan peruskunnan kriteerit tarkentuvat vielä tämän kuun lopulla

arvoisa puhemies

nykyisellään alueen kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden tiellä on monia turhia esteitä jotka kuntauudistuksen avulla saadaan viimein raivattua pois

uudistuksen myötä alueelle voidaan luoda tarkoituksenmukainen kuntarakenne mikä mahdollistaa muun muassa asuntotuotannon ja tonttimaan kaavoittamisen koko seudun etua ja tulevaisuutta palvellen

samalla se vähentää kuntien keskinäistä segregaatiota sekä turhaa kilpailua hyvistä veronmaksajista

on kuitenkin muistettava ettei näihin tavoitteisiin päästä luomalla lisää erilaisia hallinnollisia niin sanottuja himmeleitä

arvoisa puhemies

kuten ryhmäpuheessammekin todettiin me haluamme uudistaa suomea niin että palvelut toimivat ja yhteisistä veroeuroista saadaan suurin mahdollinen hyöty niiden maksajille

jo tälläkin hetkellä maassamme on useita kuntia jotka eivät pärjää omillaan

nykymenolla tilanne vain pahenee

arvoisa puhemies

tällä hetkellä fakta on että nykyisellä menolla emme voi jatkaa

jos vaihtoehtona on itsenäinen vahva ja demokraattinen peruskunta tai byrokraattien hallinnoima monitoimiyhtymä niin valitsemme aina kunnan

on tärkeää että tämän asenteen ovat omaksuneet myös muut hallituskumppanimme ja hallinnon uudistamiseen suhtaudutaan kaikissa puolueissa avoimin mielin

arvoisa puhemies